näin teidän oma puolueenne on sieltä sanonut

arvoisa puhemies

kun tästä keskittämisestä puhutaan niin minä en usko että tämä hallitus pystyy esimerkiksi lakkauttamaan niin paljon peruskouluja ja terveyskeskuksia kuin keskustan aikana tässä maassa tehtiin useita satoja peruskouluja puolet pienistä terveyskeskuksista lähes kolmannes kaikista terveyskeskuksista

pääministeri sipilä on omistajaohjausministeri

mitä sitten tulee siihen asiaan jonka heinonen ymmärsi väärin niin totesin että varaamme mahdollisuuden vaihtoehtobudjetin esittelyn yhteydessä tarkentaa vielä tarkkaa mallia koska tilanne on se että kun saimme tämän hallituksen budjettiesityksen siitä on aikaa reilu kuukausi

mutta arvoisa edustaja zyskowicz kun te luettelitte näitä keinoja joilla hallitus teidän mielestänne yrittää kasvua saada aikaiseksi niin yksi piirre leimaa niitä kaikkia keinoja

mutta arvoisa puhemies oikein tarkkaan kuuntelin välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan puheen tein muistiinpanot ja sieltä jäi mieleen että tämän asuntopolitiikankin ohjenuoraksi pitäisi ottaa tämä kakkarainen ja sitten sillä rakennettaisiin tämmöisiä leasing asuntoja

arvoisa herra puhemies

siinä ajassa olemme jo tehneet tämän ja tämä on hyvin pitkälle sen suuntainen kuin se periaate joka tulee olemaan vaihtoehtobudjetissa

te mattila itse totesitte silloin välikysymyskeskustelussa että silloisella tasolla joka oli vielä hiukan korkeampi kuin tänä päivänä poliisille kuuluvia tehtäviä ei nykyresursseilla kyetä suorittamaan periaatteellisellakaan tasolla

ilman muuta on selvää että sotea on vietävä eteenpäin mutta kyllä se on niin kuten valtiovarainministeri rinne totesi että työllisyys ja kasvu ratkaisevat suomen tulevaisuuden

ministeri stubb te pyydätte anteeksi mutta ette tee mitään miltä kuvittelette että se näistä yliopistonopettajista ja opiskelijoista tuntuu

ja sitten vielä totean heinoselle että on se nyt kumma jos hallituksella on oikeus tarkistaa omia lakiesityksiään niin kuin on tapahtunut ja niin kuin näköjään tulee tapahtumaan esimerkiksi tämän harmaan talouden osalta että oppositiolla sitä ei olisi kun tämä on valiokuntakäsittelyssä

mitä aiotte tehdä jos kerran olette pahoillanne siitä mitä olette tekemässä

on joko leikkaukset tai bktn kasvattaminen

me emme kuitenkaan ole tätä vetämässä pois niin kuin onneksi tapahtui tämän veropakolaisten armahduksen osalta

ja kyllähän tiedettiin että perussuomalaiset nyt ei suurimmassa osassa asioita pysty vaalilupauksiaan pitämään alkaen kreikan tukemisesta mutta olisi voinut ajatella että edes tässä poliisiasiassa pidetään

pitkällä aikavälillä varmasti näihin yksikkötyökustannuksiin kilpailukykyyn jota satonen ja eestilä painottivat hallitus on saanut aikaan kaksi kokonaisratkaisua työmarkkinoille maltillisella linjalla ei lupailemalla sari sairaanhoitajille tai ei tupoallergialla

arvoisa puhemies

tässä lakialoitteessa ei ole yhden yhtä virhettä

oletteko te tämän takana kuten olitte vielä ennen vaaleja

siihen pitää satsata myös näissä rakenteellisissa uudistuksissa katsomalla pitemmälle

mutta on myös asioita joita valtio yhteiskunta ja kunnat voivat tehdä tässä ja nyt ja ne ovat juuri niitä töitä jotka tulevaisuudessa joka tapauksessa pitäisi tehdä

kannattaisiko niitä tehdä nyt valtiovarainministeri

arvoisa puhemies

tähän teidän varjobudjettiinne

oleellista minusta on nyt se että meidän kaikkien sekä hallituspuolueiden että perussuomalaisten että keskustan talouspoliittinen linja valtion velkaantumisen osalta on suurin piirtein sama

arvoisa puhemies

se mitä olen yrittänyt kysyä on se niin kuin pääministeri sanoi että siellä yön tunteina mietittiin kyllä tätä ruotsia ja nyt se uusi elementti mikä tässä teidän päätöksessänne on on todella nyt tuoda tämä aika markkinavetoinen malli ei minun kysymykseni olisi että miten vastaatte asiantuntijoiden kritiikkiin siitä että nyt tämän uuden elementin myötä on riski että ne hyödyt sieltä palveluketjujen parantumisesta jäävät saamatta eli että pompottelu ei vähene vaan se lisääntyy

kun olemme nyt tänne valtiopäiville kokoontuneet ja eduskunta käyttää ylintä päätöksentekovaltaa tässä maassa ja kun hyvään parlamentarismiin kuuluu että se mitä täällä salissa sanotaan myös perustellaan niin kun äsken edustaja viitanen totesi että nyt tässä hallituksen esityksessä tämä veroero eläkkeensaajan ja palkansaajan osalta revitään auki niin siihen edustaja heinonen huusi välihuudon jonka oletan tulleen merkatuksi pöytäkirjaan niin kuin käytäntö on ja hän huusi viitaten tähän veroeroon se alkoi rinteen aikana

arvoisa puhemies

on täysin oikeutettua vaatia oppositiolta vaihtoehtoa niissä asioissa joissa se voimakkaasti hallitusta on kritisoinut kuten esimerkiksi tässä talouslinjassa

mutta sitten olemme samaan aikaan sanoneet tästä turvapaikkapolitiikasta että suomen linjan pitää olla vastuullinen toisaalta niin että tunnemme tiedämme että meilläkin on kantokyvyn rajat ja toisaalta sitten niin että vastuullisesti noudatamme kansainvälisiä sopimuksia

eli kun nyt todennäköisesti saamme huomenna tai ylihuomenna lukea eduskunnan pöytäkirjoista että edustaja heinonen sanoi että tämä veroeron repiminen eläkkeensaajan ja palkansaajan välillä alkoi rinteen aikana niin nyt toivoisin kyllä että tätä perusteltaisiin koska näinhän ei ole

annamme tälle hallituksen päälinjalle tukemme

itse asiassa kun puheenjohtaja rinne tuli hallitukseen niin hän asetti ensimmäisessä budjetissa hallituksen sisäisissä neuvotteluissa ehdoksi sen kynnyskysymykseksi sen että eläkkeensaajien verotusta alennetaan

ja olisi hyvä että sisäministeri tulisi hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan pöydän ääreen

on ensinnäkin hyvä että nyt valtiovarainministeri selkeästi myönsi että tämän teidän tekemänne esityksen mukaan eläkkeensaajien verotus suhteessa saman verran tienaavien ansiotuloverotukseen kiristyy

toivoisin että tämä keskustelu jatkuisi vielä sen aikaa että edustaja heinonen nyt tämän väitteensä perustelisi

te pyritte korjaamaan

nimittäin keskustan keskeinen veroekspertti edustaja timo kalli täällä totesi aiemmin että tämä oli hallitukselta tietoinen arvovalinta

edustaja zyskowicz täällä totesi että kokoomus joutui tässä asiassa antamaan periksi kun keskusta ajoi ja hallitus teki tämän arvovalinnan

onko tämä nyt hallituksen arvovalinta että tämä ero pidetään että eläkkeensaajia verotetaan enemmän vai onko tämä vain lapsus jonka te yritätte nyt kuroa umpeen

kun edustaja korhonen otti esiin nämä palvelut ja niistähän meidän pitää sitä vastuuta täällä kantaa edustaja puumala niin katsotaanpa sitten mitä niille on tapahtunut

tähän olisi nyt tärkeää saada hallituksen linjaus

sillä aikaa kun annan heikkilälle miettimisaikaa olisin halunnut käyttää tämän näihin himmeleihin

edustaja torniainen meillä on esimerkiksi yksi himmeli täällä helsingin seudulla jossa on muutama kunta

ja luoja paratkoon jos meillä joukkoliikenteen lisäksi olisi terveyskeskustoiminta toisen asteen koulutus ja kaikki muut mahdolliset kuntayhtymissä niin kyllä siinä olisi aika himmeliviidakko

eli tämä on konkreettinen esimerkki siitä

me haluamme vahvat kunnat juuri sen takia ettei kuntapalveluja kuntalaisten palveluja joita lapset äidit sairaat käyttävät tarvitsisi altistaa markkinoiden armoille

arvoisa rouva puhemies

nythän tässä on vähän käymässä samalla tavalla kuin pari päivää sitten tässä salissa kun täällä esiteltiin tämä kuuluisa yksinvaltiaspykälä lex soini tähän puoluelakiin

no tietenkin on niin että yksittäinen edustaja on täysin eri asemassa varsinkin kun lakialoitetta kysytään suhteessa esittelevään ministeriin mutta tiettyä samankaltaisuutta tässä on

nyt vähän samassa hengessä kysyn onko niin että nyt tästä edustaja heinosen hiljaisuudesta voi vetää kukin omat johtopäätöksensä

arvoisa puhemies

voisin vetää sen johtopäätöksen että edustaja heinäluoma on siinä oikeassa että heinosella on ehkä vähän huono omatunto

mutta pyytäisin nyt kun heinonen pyysi puheenvuoroa että vaikka ette löisi faktoja tiskiin niin avaisitte sitä mihin tämä teidän käsityksenne perustuu että viime kaudella niin kuin äsken väititte rinteen johdosta tämä veroero olisi jotenkin aloitettu kun se tapahtui nimenomaan päinvastaiseen suuntaan

täältä pöntöstä käydään päivästä toiseen viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen kertomassa ja tarjoamassa erilaisia vaihtoehtoja hallituksen väärälle politiikalle oli sitten kyse esimerkiksi näistä maakuntia kurittavista junaleikkauksista jotka voitaisiin perua ottamalla käyttöön vain viidestoistaosa siitä kaavaillusta autoveron alennuksesta jonka hallitus on päättänyt tehdä tai siitä että olemme esittäneet rinteen mallin käyttöönottoa jolla passiivisista työttömyysmenoista saadaan aikaiseksi aktiivisia työllisyysmenoja ja sitä kautta saadaan suomi nousuun

ensinnäkin täytyy tunnustaa tässä salissa se että se että yleisradio on koko eduskunnan radio ja eduskunnan alla ei ole itsestäänselvyys siihen liittyy todella se mikä on se prosessi millä näitä asioita käsitellään

ehkä nyt se perusongelma niin kuin me olemme kuulleet tässä on ollut se että eduskunta joutuisi näihin edellä mainittuihin asioihin ottamaan kantaa hallituksen esityksen pohjalta ilman parlamentaarista menettelyä ja silloin olisi rikottu tämä itsestäänselvyys se ei olisi sen jälkeen ollut enää itsestäänselvyys

tämän takia oppositiopuolueiden eduskuntaryhmät vielä vetosivat viime viikolla hallitukseen ja pääministeriin että yleisradio palautettaisiin parlamentaariseen valmisteluun ja todellakin niin että se tapahtuu puhtaalta pöydältä aidon parlamentaarisen prosessin kautta

sen takia on hyvä että ministeri berner tänään ilmoitti siitä ja toivoisin että se vahvistuisi vielä tänään

heti aluksi haluan sanoa että en pidä sitä hyvänä että pääministeri esittää syytöksiä oppositiolle ja sen jälkeen hän lähtee täältä salista itse pois

toivon että puhemiehistö tähän asiaan puuttuu

ennen kehysriihtä perussuomalaiset sanoivat että leikkausten tie on kuljettu loppuun keskustan ryhmäjohtaja vanhanenkin totesi että katsotaan tarvitseeko tässä leikata mutta kyllä nyt leikattiin lisää

te sanoitte että voidaan parantaa jos taloustilanne paranee

pääministeri antoi ymmärtää että tämä yhtiöittäminen siis teiden maanteiden siirtäminen osakeyhtiöön olisi ihan kuin business as usual että tätähän tehdään

tyhjien tynnyrien kolinaa

arvoisa puhemies missään maailmassa ei ole tehty tällaista missään maailmassa ei anneta yksityisten yritysten päättää kuinka paljon pitää maksaa siitä että liikkuu teillä mutta keskusta hyväksyy tämän

arvoisa rouva puhemies

edustaja heinonen sanoi että kun valtiontalouden velkaantuminen sen kuin vain jatkuu sen takia joudumme tekemään näitä ikäviä säästöjä jotka kohdistuvat muun muassa eläkkeensaajiin

ensinnäkin toistan vielä kerran että tämä sdpn parempi reilumpi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto tulee perustumaan pienempään velkaantumiseen kuin hallituksen ensi vuonna

nythän se on kyllä jännää koska tässähän kyseessä eivät ole säästöt vaan tässähän on kyse veropolitiikasta ja siitä että te jätätte tekemättä sen veronkevennyksen jonka te vaaleissa lupasitte eläkkeensaajille

siis kokoomus jättää tekemättä sen veronkevennyksen jonka se vaaleissa maamme eläkkeensaajille lupasi

on näin varmasti aikaisemminkin tapahtunut mutta kun katsoo niitä asioita joita te piditte vaalien alla esillä nimenomaan näitä valtavia tuloveron kevennyksiä joista välillä kysyttiin että mistä niihin rahoitus niin nyt te kaikista niistä lupauksista nimenomaan tämän jätätte tekemättä

kyllä nyt sillä matikalla matematiikalla jota hallitus täällä käyttää näistä koulutussäästöistä valitettavasti jäisi luokalle koulussa

mitä te saitte kun te luovuitte tästä

kun valtiovarainministeri puhui juuri siitä että uran eri vaiheissa pitää kouluttautua uudelleen niin nythän te juuri tämän omaehtoisen koulutuksen kulukorvausta leikkaamalla heikennätte ihmisten mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen työttömyyden sattuessa siis kouluttautua niin että se parantaisi mahdollisuuksia saada työtä siirtyä työttömyydestä työhön

ja vielä kerran pyytäisin että edustaja heinonen vähän perustelisi sitä väitettä jonka hän aikaisemmin esitti että viime kaudella olisi tätä veroeroa revitty auki eläkkeensaajien ja palkansaajien osalta

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

voisin aloittaa ehkä siitä että oli perusteltua että eduskunta viime viikolla käsitellessään tätä asiaa päätyi siihen että tämä esitys jätetään pöydälle

se oli perusteltua paitsi sen takia että meitä on täällä riittävästi nyt keskustelemassa näin tärkeän asian äärellä myös sen takia että esittelevä ministeri on paikalla mutta ennen kaikkea se oli tärkeää sen vuoksi että tällä tavalla ikään kuin saatiin vielä lisäaika tälle harkinnalle siitä miten yle asioita tulisi käsitellä

täällä on kysytty opposition vaihtoehdon perään

olen yrittänyt etsiä sitä täältä ohjelmasta sitä ei löydy